kun täällä esimerkiksi teidän maahanmuutto ohjelmassanne todettiin että tällainen monikulttuurisuuden keinotekoinen pönkittäminen pitää laittaa kuriin ja virkakuntaa karsia niin tässä työryhmälinjauksessa hallitusneuvotteluissa todetaan että kannustamme eri yhteiskunnallisia toimijoita lisäämään kantasuomalaisten ja maahanmuuttajien yhteyksiä

tämäkin on aivan erinomainen linjaus ja täytyy todeta että näyttää siltä että se arvio mikä oli tämän keskustelun alussa että jatkossa näitä maahanmuutto ja ulkomaalaisasioita mahdollisesti voidaan tässä salissa käsitellä entistä suuremmalla yksimielisyydellä on oikea

arvoisa rouva puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa pääministeri fakta on nyt kuitenkin se että näistä teidän täällä kertomistanne toiveista huolimatta tämä toiminta koko ajan jatkuu siellä postissa ja se jatkuu juuri niin kauan kuin te annatte sen tapahtua

ahkerat rehelliset suomalaiset kuljetusalan yrittäjät ja työntekijät pitävät suomen pyörät pyörimässä

ja ei tästä kuulu syytös vaan erityinen kiitos perussuomalaisille jotka ovat välittömästi vaalien jälkeen tarkistaneet kantojaan näissä asioissa

ja kun täällä on annettu ymmärtää että tässä ei olisi nyt mitään muuta vaihtoehtoa kuin vapauttaa näiden ulkomaisten halparekkojen tulo suomeen niin sehän ei pidä paikkaansa

se on aito kiitoksen paikka

myöskin tämä ala on todennut että ei tässä ole mitään pakkoa ja itse asiassa perussuomalaiset vielä viime kaudella olivat sitä mieltä että ei tässä ole mikään pakko liikkua

ja kun te sanotte että neuvotelkaa niin eihän nyt sillä mitä posti tekee tällä rikkurityövoiman värväyksellä varauduta neuvotteluun vaan sillähän varaudutaan työtaisteluun

mutta todella arvoisa puhemies tämä nuorisotakuu

arvoisa puhemies

ja itse asiassa eduskunnan lähetekeskustelussa liikenneministeri perusteli tätä linausta että hänen kätensä ovat sidotut koska tässä on taustalla ministeri soinin ajama linjaus eun ministerivaliokunnasta

ihan tarkkaa vastausta tietysti emme saaneet mutta toivon että hallituspuolueet voivat sen tarkentaa nimittäin tällä asialla on kiire

sosialidemokraatit lupasivat ennen vaaleja että verotukseen tuodaan oikeudenmukaisuutta ja että sopeutustoimet tehdään oikeudenmukaisesti koska edustaja tuupainen nimenomaan köyhä kansa on kiinnostunut siitä missä kunnossa valtiontalous on

ilmeisesti perussuomalaiset hyväksyvät tämänkin kaikkien pakkolakien ja yleissitovuuden murtamisten ja työttömyysturvan leikkauksen ohella

voisitteko nyt ministeri soini kertoa miksi teille on niin tärkeää vapauttaa ulkomaisten halparekkojen tulo suomen teille ja voisitteko kertoa miksi kaikista asioista juuri tässä asiassa teidän mielestänne suomen pitää olla eun mallioppilas

mutta todellakin tämä miljardien kasvurahasto

arvoisa puhemies

kun oppositio sdpn johdolla esitti tänä syksynä välikysymyksen koulutusleikkauksista silloin esitimme huolen että näillä päätöksillä suomen osaamistaso kääntyy laskuun

nyt täytyy kyllä edustaja pekkariselle sanoa että tämä esittämänne huoli on aivan oikeutettu mutta se mikä teiltä jäi huomaamatta on se että tähän on jo reagoitu

arvoisa pääministeri kentältä on tullut huolia siitä ettei tällä nyt varauduta vain siihen että työntekijöiden kustannuksella polkemalla palkkoja te valmistelette postia myyntikuntoon

arvoisa puhemies

mitä kuuluu työllisyyden kuntakokeilulle nyt kun pitkäaikaistyöttömistä otetaan koppi paremmin kunnissa voidaanko nuorisotakuun hyviä keinoja soveltaa siinä että saataisiin pitkäaikaistyöttömiä aktivoitua ja saataisiin heille työpaikkoja

arvoisa puhemies

kyllähän se on nyt niin että tämä hallitus tekee suurimman panoksen miesmuistiin harmaan talouden torjuntaan

se on kyllä ihan jotain muuta kuin mistä nykyinen pääministeri silloinen keskustan puheenjohtaja pääministeri sipilä puhui ja sitä ei näy

nyt käsittelyssä oleva lisätalousarvio ja sen velanottotarve tälle vuodelle osoittaa niin kuin sdp on pitkään sanonut että näyttää siltä että tänä vuonna otetaan enemmän velkaa kuin otettiin viime vuonna

hän sanoi että keski ja pienituloisille täytyy kohdistaa ostovoiman parannus

kotitalousvähennys on varmasti ihan hyvä keino lisätä työllisyyttä mutta kyllähän se nyt niin on että jos me harmaata taloutta lähtisimme täällä sillä keinolla kitkemään että annetaan aina verohelpotuksia sinne ja tänne niin kyllä siinä tulee karhu vastaan ennen pitkää kun tiedetään jo nyt mikä alijäämä on

se joka elää kelan etuuksien varassa saa indeksitarkistuksen jo etukäteen ennen kuin edes hinnat nousevat jos nousevat todennäköisesti nousevat

luulenpa että nyt tämän nykyisen hallituksen kasvurahoituksen suurin kriitikko olisi edellisen opposition puheenjohtaja juha sipilä

nyt edustaja pekkariselta on varmaan jäänyt huomaamatta että ensi vuoden talousarviossa eli juuri niissä jotka täällä hyväksyttiin inflaatiotarkistukset kohdistetaan vain keski ja pienituloisiin eli tänne valtion tuloveroasteikon kolmeen alimpaan taulukkoon

mutta sen lisäksi tarvitaan rakenteellisia uudistuksia jotta saadaan kasvunäkymää jotta saadaan sillanpääasema tehtyä tällä valtion kasvupanostuksella

kun viime syksynä tämä teidän hankkeenne ajaa hallintarekistöintiä suomeen opposition ja kansalaisten tuoman paineen vuoksi karahti siihen karjalan mäntyyn te ilmoititte silloin että luovutte tästä hankkeesta ja sanoitte että nyt mahdollisuus hallintarekisteröidä on haudattu ja kuopattu tämä teidän hankkeenne on haudattu ja kuopattu

työtulovähennyksen nostaminen kuuluu tähän ja niin ikään kunnallisveron perusvähennyksen nostaminen kaikki nämä kompensoivat heille jotka kaikkein vähiten ovat syyllisiä tämän kriisin syntymiseen

mutta arvoisa puhemies nyt tämänkin lisätalousarvion merkitys tulee suhteessa siihen mitä työmarkkinoilla tapahtuu ja eletään ratkaisevia hetkiä kilpailukykysopimuksen osalta

mitä ajattelette siitä mitä itse ajattelette tästä anteeksipyynnöstä

sen takia nyt olisi tärkeää laittaa nämä rakenteelliset toimet ne mitä hallitus on keskenään sopinut ja ne mitä on yhdessä opposition kanssa sovittu ja toivoisi että veneen keikuttaminen näissä yhdessä sovituissa rakenteellisissa uudistuksissa kuten sotessa loppuisi jotta voidaan luoda näkymää ja entistä enemmän panostaa valtion johdolla kasvuun ja työllisyyteen

tätä on se oikeudenmukainen sopeutustoimi

keskustan malli jossa arvonlisäveroa lätkäistään kaksi prosenttiyksikköä jättää huomioimatta sen että ihminen tarvitsee muutakin kuin ruokaa ja lääkkeitä

on erinomainen asia että niin useiden työmarkkinajärjestöjen kuin sdpn ja lähes koko opposition vaatimuksesta hallitus luopui neljän kuukauden ilmaistyöstä

siitä tässä on kyse ja sitä se eläkeläispariskunta on minultakin kysynyt että mitä sille tehdään

arvoisa puhemies

porvarihallituksessa antoi suurimmat euromääräiset veronkevennykset kaikista suurituloisimmille

pitää olla kumisaappaat kurahaalarit tukka pitää pestä tarvitaan sampoota wc paperit pitää olla ja jos kuppi josta aamukahvit juodaan menee rikki se pitää uusia

arvoisa puhemies

kaikista näistä maksetaan arvonlisäveroa ja nyt me kompensoimme tämän nousun myös näiden tuotteiden osalta heille joille se kuuluu

leikkausten moodista pitää saada pois

kysyisin arvoisalta valtiovarainministeriltä että olisiko nyt paikallaan myös näiden microsoft uutisten valossa harkita uudelleen päättämiänne leikkauksia työttömyysturvaan

arvoisa puhemies

näin sanoi ja vaati puolueen puheenjohtaja nykyinen ministeri soini vain muutamaa viikkoa ennen viime vaaleja

me olemme tarjonneet omaa malliamme olemmepa tarjonneet jopa omaa miestä edustaja lauri ihalaista joka on tuhansien sopimusten mies ja jonka avulla varmasti yhteistyösopimus olisi saatu aikaiseksi

mehän tiedämme että nämä hiertävät myös siellä sopimusneuvotteluissa edelleen

siis kun kyse on siitä oliko tavoitteena täällä on puolueita jotka sanoivat että bensiiniverolle ei tehdä mitään mutta täällä on yksi puolue joka lupasi sitä laskea ja lopputulos on nyt se että sadalla miljoonalla se nousee ja keskusta tämän hyväksyy soinin perässä

ja mitä tulee tähän reiluun tarjoukseen edustaja rantakangas nimittää sitä reiluksi mutta hallituksen oma työministeri viime kesänä vielä sanoi että eihän tämä ole tasapainossa mitä hallitus hakee ja elinkeinoelämänkin pitää tulla vastaan

ei kansa elä vain leivästä kuuluu vanha sanonta

mutta huoli siitä että hallitus nyt hukkaa koko ajan aikaa on ihan aiheellinen

tarvitsemme myös sivistystä ja hengen sivistystä ja tässä suhteessa suomalainen kirjasto on kyllä meidän henkisen sivistyksemme ja tasa arvomme voi sanoa kirkkain timantti

arvoisa rouva puhemies

arvoisa puhemies

kun todella kyse on tästä huoltovarmuusmaksusta joka vaikuttaa tähän polttoaineen hintaan niin sen takia mielestäni on oleellista keskustella nyt myös tästä polttoaineen hinnasta

tässä suhteessa on kyllä todella valitettavaa että jatkossa voi olla mahdollista se tilanne että kirjastopalvelut eivät ole tasapuolisesti eri kunnissa saatavilla

synkkyydestä huolimatta nyt tarvitaan sellaisia päätöksiä jotka luovat näkymää ja toivoa että ei jäädä tähän tuleen makaamaan ja ennen kaikkea kaivataan konkreettisia päätöksiä ja toimenpiteitä

valitettavasti vain taitaa olla niin että kun tästä päivästä historiaa kirjoitetaan niin voi olla että viime hallituskaudella silloisen liikenneministerin ja ympäristöministerin aikaan tapahtui suomen teollisuushistorian yksi suurimmista lipsahduksista

arvoisa rouva puhemies

yksi asia on kyllä ihmetyttänyt tässä salissa nimittäin viime vaalikaudella eduskunnassa puhuttiin paljonkin polttoaineverosta

arvoisa puhemies

fakta nyt vain on se että tämä hallitus ei pitänyt huolta siitä että savonlinnassa jatkossakin koulutetaan opettajia toisin kuin edeltäjä ministeri gustafsson piti silloin huolta

siinä asiassa pekkarinen osui kyllä naulan kantaan että jatkossa pitää jatkaa sillä tiellä minkä hallitus nyt aloitti ensi vuoden budjetissa

arvoisa rouva puhemies

jos ajatellaan nyt esimerkiksi näitä microsoftilta irtisanottavia insinöörejä siinä on valtava määrä inhimillistä pääomaa ja valtava määrä myöskin osaamista kansainvälistä huippuosaamista joka tarvitaan käyttöön

paljonkin puhuttiin tasaverosta todella niin että siinä bensapumpulla ei kysytä sitä lompakon paksuutta paljonko on tili tai paljonko on eläke kuten edustaja soini silloin sanoi

tämä tavoite jonka ministeri rinne esitti ei nyt viittaa siihen jo aloitettuun oikeudenmukaisempaan verotukseen joka täällä on jo äänestetty läpi vaan se liittyy siihen että nyt tällä tiellä pitää jatkaa

pääministeri sipilä ennen vaaleja puhui paljon uudesta poliittisesta kulttuurista ja nyttenkin äskeisessä puheessa vetositte yhteistyön henkeen

kun hoskonen otti tässä esiin että asioita pitää saada aikaan niin pöydällä on juuri esitys edellisen hallituksen merkittävästä rakenteellisesta uudistuksesta joka vähentää kestävyysvajetta

siis julkisuudessa ollut keskustelua tästä suomen lentokenttäverkostosta ja kysyn hallituspuolueilta onko tästä arviota

kysyn vastaavalta ministeriltä

se on eri asia mikä on valtionosuus peruspalveluiden tuottamisesta ensi vuonna

onko muita mahdollisia vastaavantyyppisiä rajoituksia jotka haittaavat suomen kilpailukykyä näköpiirissä

pakko on pelolla johtamista ja mennyttä maailmaa

tässä käsillä olevassa esityksessä on varmasti paljon hyviä erittäin hyviä kohtia voin tämän hallituksen esityksen monia kohtia tukea edustaja niikko mutta arvoisa puhemies kyllähän tämä hallitus on saanut aikaiseksi aikamoisen vaalisotkun

itse asiassa paljon ennen vaaleja herätitte toiveita puhuitte laajasta yhteiskuntasopimuksesta

tätä varten meillä on ollut sellaiset turvaverkot joissa ihminen pystyy esimerkiksi uudelleen kouluttautumaan esimerkiksi työttömyysturvalla

miten niihin ollaan valmistautumassa niin että otetaan opiksi tästä tapauksesta koska on myöhäistä valittaa siinä vaiheessa kun maito on maassa

ei kukaan

tai jos pelottelusta puhutaan niin en minä ole sellaiseen pelotteluun pystynyt esimerkiksi ministeri bernerin esittämästä liikennekaaresta kuin te ja edustaja hoskonen esimerkiksi maaseudun tulevaisuudessa

kysymys lähti liikkeelle siitä miten eri alojen työntekijöitä kohdellaan tasavertaisesti

tätä varten on ollut myös suoja aika ihmisillä työttömyysturvassa että heti ei tarvitse lähteä esimerkiksi puhelinmyyntitehtäviin vaan voi hakeutua uudelleenkoulutukseen ja sitä kautta esimerkiksi yrittäjäksi tai uuteen työpaikkaan

kun nimenomaan keskusta oli se joka puhui viime kaudella paljon ideologisesta keskittämisestä niin kyllä nyt kun katsotaan tämän hallituksen päätöksiä kohta maakunnissa ei kulje juna siellä ei kulje posti sieltä viedään tuomarit poliisit nyt viedään koulutuspaikatkin

itse ajattelin että todella on niin että en minä nyt usko eikä kukaan usko että perussuomalaiset pystyvät keskeisiä vaalilupauksia pitämään mitä tulee kreikkaan ja näihin muihin mutta tämän yhden asian osalta minutkin sai soini uskomaan että tästä perussuomalaiset pitävät kiinni

nyt te vertasitte näitä pakkolakeja sanoitte että nämä työnantajalle tulevat pakkolait ovat ihan samanlaista pakkoa kuin työntekijöille

kun hoskonen edelleen muistuttaa tästä hallituksen kakkosvaihtoehdosta eli näistä niin sanotuista pakkolaeista jotka pääministeri sipilä risti pakkolaeiksi pakottavaksi lainsäädännöksi niin olen kyllä ihmeissäni

sen takia se on laitettava kuntoon

kun europarlamentaarikko sarvamaa kokoomuspuolueesta sanoi että eu suhtautuu nihkeästi näihin kompensaatioihin niin onko tästä neuvottelut käynnissä ja missä vaiheessa ne ovat menossa